mutta tämä on todellisia ongelmiakaan tiedot keskustelu asiasta

nyt mitali todellinen ongelma joka on elina salonen ole vielä tälle tuossa hentusta muodosta lipponen oli tässä

aniharva uskoko tarina uusi tiedostettu

arvoisa puhemies

nimittäin viime laman kertomukset ovat sitä että työmarkkinoiden toipuminen taantumasta on erittäin pitkä prosessi ja pahoin pelkään että edessä on nuorisotyöttömyyskriisi sillä nuorissa ikäluokissa työttömyys ja riski syrjäytyä työmarkkinoilla pysyvästi kasvavat jos nuori joutuu pitkäaikaistyöttömäksi

mutta jotenkin toivoisin että sitralla olisi parempi linkitys siihen mitä eduskunnassa tehdään mitä hallituksessa tehdään jotta nämä kokeilut hyvät hankkeet todellakin sitten ohjautuisivat ihan käytännön toimintatavoiksi suomalaista

on päättynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asia

kasvu edellyttää aina hyvän alustan

koska me puhumme innovaatiotaloudesta ja suomessa on käymässä valtava talouden rakennemuutos eikö olisi tärkeätä että olisimme tässä teknologiassa ihan huipulla

arvoisa puhemies

suomen talous on riippuvainen maailmantalouden kehityksestä

sosiaaliturvan varassa olevien ihmisten ostovoimaa turvataan indeksikorotuksella jota nyt aikaistetaan se on tärkeätä

kyse on suomen kilpailukyvyn parantamisesta sillä uudet tuotteet tuovat juuri sitä kaivattua kilpailukykyä ja sitä kautta talouskasvua

haluan korostaa myös sitä että hallitus on toiminut hyvin kun se on ottanut juuri nuorten aseman itselleen tärkeäksi kohteeksi

haluankin tässä kiittää hallitusta että se on näissä vaikeissa ratkaisuissa pyrkinyt tekemään kuitenkin oikeudenmukaista politiikkaa jolla suomen talous toivottavasti käännetään nyt kasvu uralle pikkuhiljaa

arvoisa puhemies

suomessa on huomiota kohdistettava kasvun kannustimiin joilla edistetään yksityisen riskipääoman ohjaamista kasvuun ja työllisyyttä edistävään yritystoimintaan sekä suomalaisen omistajuuden kehittämiseen

suomessa on investoitu tutkimukseen ja olemme synnyttäneet gaselliyrityksiä

muutokset globaalissa taloudessa ovat nopeita

haluan nostaa tulevaisuusvaliokunnan lausunnosta esille toiveen että valtioneuvosto tekee kasvun kannustimista pidemmän aikavälin vision jonka avulla varmistetaan että toteutettavat toimenpiteet ovat riittäviä eivätkä ole ristiriidassa keskenään

suomen akatemian tekesin yliopistojen ja kansallisten tk toimijoiden resurssien vähentäminen sopii valitettavan huonosti yhteen kestävän kasvun tavoitteen kanssa

suomen tieteen koulutuksen ja kehittämisen laadun ylläpito edellyttää korkealaatuisia tutkimusympäristöjä sekä tutkimuksen kansainvälistämistä jotta voimme paremmin hyödyntää kansainvälisen tutkimuksen tulokset ja innovaatiot suomen kilpailukyvyn kehittämisessä

kilpailukyvyn parantuminen tuo suomelle toivottua talouskasvua

näiden kaikkien toimien tuloksena on saatu suomen talouskasvua elvytettyä

se tuo työtä suomalaisiin koteihin se tuo rahaa ylläpitää meille tärkeitä terveydenhuolto ja koulutusmahdollisuuksia joilla rakennamme suomelle tulevaisuutta kun olemme päässeet näiden vaikeiden aikojen yli

arvoisa puhemies

he eivät pysty koska heillä ei ole sosiaaliturvatunnusta mutta he tarvitsisivat jonkinlaisen numerokoodin tai vastaavan että he pystyvät avaamaan tilin jotta pystytään työpaikalta sitten myös palkka maksamaan

vanhemmat ovat hyvin masentuneita odottavat huolestuneina päätöksen tuloa ja nämä lapset vain pyörivät siellä ja viettävät aikaa

olisi hyvin tärkeätä näille lapsille että olisi mahdollisuus osallistua kerhotoimintaan päiväkotien toimintaan puolipäiväryhmissä ja päästä mukaan kaikkien muiden lasten kanssa viettämään virikkeellistä aikaa ja tietenkin sitten palata vanhempien luokse

on erittäin hyvä asia että ministeri brax edistää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten saattamista rangaistavaksi ja rangaistuksia kiristetään

toinen löydös oli se että pedofiilit olivat sosiaalisesti erittäin lahjakkaita jotta he pystyivät saamaan lapsen luottamuksen ja siksi myös tämä vakava rikos pysyi niin pitkään salassa

toivoisin että kun me puhumme paljon rangaistuksista ja tässä mielessä olemme liikkeellä niin myös voisimme lisätä valistusta siinä mielessä että lapsi tiedostaisi herkemmin oikeutensa fyysiseen koskemattomuuteen ettei sitten vuosien jälkeen kun hän kasvaa ja varttuu ja havahtuu siihen mitä hänelle on lapsena tehty se olisi niin suuri ongelma vaan asiaan olisi pystytty jo heti alkuvaiheessa puuttumaan

arvoisa puhemies

tarvitsemme investointeja estävän lupaviidakon karsimista ja lupakäsittelyn nopeuttamista

koulutuksen on muututtava alkaen peruskoulusta uuden tiedon tuottamiseksi muuttuen toisen asteen koulutukseen ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen

arvoisa puhemies

on jotenkin valtavan hämmentävää jutella tästä talouspolitiikasta kun tuntuu että peruskäsitteetkin ovat aivan sekaisin tai ainakin hyvin epäselviä perussuomalaisten kohdalla

nimittäin kun esimerkiksi edustaja louhelainen puhui tässä että voitaisiin niin kuin painaa aku ankka rahaa jossakin kaupungintalon kellarissa niin eihän se ole mahdollista

jos euroopan talous romahtaa meiltä menevät ne vientimarkkinat ja silloin tulee työttömyyttä työttömyyttä ja valtava katastrofi suomeen

maat ottavat vastuun oman taloutensa kuntoonsaattamisesta ja sitten vastaavat niistä veloista joita ovat muille aiheuttaneet ja tätä kautta saadaan tämä nousukausi taas käyntiin koska kyllä ne haasteet ovat niin suuret että tarvitaan kaikkia eduskunnassa olevia puolueita ratkaisemaan niitä ongelmia

arvoisa puhemies

väkivallan käyttämisen tai sillä uhkaamisen ei tule ol la raiskausrikoksen tunnusmerkistön edellytys vaan lähtökohtana tulee olla henkilön seksuaalinen itsemääräämisoikeus

tällainen ratkaisu on käytössä muissa pohjoismaissa

haluaisin myös nostaa esille sen kuten ed

laxell totesi että ei voida ajatella myöskään niin että pelkästään tekijän ensikertalaisuus raiskausrikoksessa on peruste vankeusrangaistuksen tuomitsemiseen ehdollisena

arvoisa puhemies

se että me nyt tavallaan irrottautuisimme tästä euron pelastamisesta ja kreikan ja italian ja espanjan ja portugalin ja näiden eurooppalaisten maiden auttamisesta tarkoittaa sitä että koko eurooppa syöksyy siihen taloudelliseen ahdinkoon

silloin myös nämä meille vahvat vientimaat joutuvat ahdinkoon ja eivät varmasti investoi niihin tuotteisiin joita me suomesta mielellään heille veisimme

nyt on kyse koko euroopan talouden tulevaisuudesta ja talouskasvun synnyttämisestä euroopassa

arvoisa puhemies

reumapotilaat ovat olleet todella aktiivisia meidän poliitikkojen suuntaan ja heillä on ollut aito huoli siitä kuinka heidän hoitonsa jatkuvuuden ja hoitonsa laadun käy

erityisesti pienten lasten vanhemmat ovat olleet huolissaan että kuinka he voivat parhaiten tarjota parasta hoitoa lapselleen ja lapsen tulevaisuuden varmistamiseen

tämä on johtanut siihen että kilpailutuksen kautta haetaan tiettyjä mahdollisuuksia ja myöskin yksityisten palveluiden painotusten suuntaan

asko seljavaara tavallaan vaati että myös kunnalliselle puolelle pitää järjestää tämmöinen rinnakkaispalvelu vaikka nyt olisikin sitten myös yksityisellä puolella tapahtuvaa palvelutuotantoa jota sitten ostetaan kunnalliselle puolelle

eihän tämmöinen kaksoisjärjestelmä nyt toisi sitten ehkä niitä säästöjä joita on itse koko systeemin rakentamisella haluttu saada aikaiseksi

näkisin tässä asiassa sen että kun lähdetään kokeilemaan ja hakemaan nyt näitä uusia ratkaisuja joskus valitettavasti käy tällä tavalla että ne eivät sitten toimikaan palveluja ei osteta kunnan taholta

eikö silloin olisi erityisen tärkeätä varmistaa hoitoketju ja hoitoketjun sujuvuus jotka olisivat myös jo selvillä potilaalle eli kuinka heidän hoitonsa järjestetään oli tilanne mikä tahansa

edustaja maria tolppaselle haluan nyt oikaista että kukaan ei todellakaan syytä perussuomalaisia siitä että he olisivat synnyttäneet tai aiheuttaneet tämän eurokriisin vaan lähinnä on yritetty sitä että laitetaan faktat selviksi kaikille ja toivotaan että perussuomalaiset tulevat yhdessä keksimään niitä ratkaisuja joilla nämä ongelmat selätetään ja rakennetaan sitä parempaa eurooppaa joka kukoistaa

näkisin että tällaisen hoitoketjun rakentaminen olisi entistä tärkeämpää kun haetaan erilaisia ratkaisuja terveydenhuollon ja muiden palveluiden tuottamisen suuntaan

jaloselle haluan nyt sanoa että me olemme hyvin samoissa näkemyksissä siitä että eurooppa on suomelle tärkeä vientimarkkina alue mutta ongelma on se että suomen teollisuus on liputtanut ulos sellaisella vauhdilla

sen takia minä olen tässä nyt hyvin herkkänä tämän euroopan talouskehityksen suhteen eli jos eurooppaan tulee lama mitä perussuomalaisetkin otaksuvat tulevan niin me todellakin menetämme niin paljon teollisuuden työpaikkoja että meillä on kyllä siinä keksimistä minkälainen talous tänne rakennetaan ja mistä työtä saadaan suomalaisille ja hyvinvointia ja vaurautta sitten taottua

tämä on iso aihe ja toivon että perussuomalaiset nyt jättävät tämän jatkuvan vastustamisen ja ryhtyvät keksimään niitä ratkaisuja että päästään näiden vaikeiden asioiden yli